arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

edusta räsänen sai puhemies en ole ihan varma kuulinko arvoisa puhemies sanoi taide vetää siinä kuitenkin mametin esitykset että

no minä momenteittain kokee asian ensin sanoo että tehtäis mutta ehkä se on selkeämpi käydä momentti kerralla myös että ehdotusten tekojen taso vetänyt kaksi kannatettua ehdotusta

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pidämme huolta nimenomaan omaishoitajista ja tämä viesti on meille kansanedustajille tännekin viestitetty että me tutustumme siihen työhön mitä he tekevät

kiitos hallitukselle ja ministerille jo näistä mitä tässä tuli esille että on rahaa jaettu ja tätä omaishoidon työtä kehitetään

mistä nämä sijaishoitajat saadaan

tieteestä ja yliopistoista kiinnostuneet ja huolta ja myös ihan siellä vastuuta kantavat tahot ovat huolissaan siitä miten meidän yliopistot selviävät kansainvälisessä kilpailussa tai kansainvälisessä kehityksessä erityisesti ajatellen meillä yliopistoissa ja tutkimusyksiköissä tehtävää perustutkimusta

kerroitte arvoisa ministeri että perusrahoitusta on aikamoisesti myönnetty ja jaettu mutta miten tästä perusrahoituksesta voidaan ajatella että se menee nimenomaan siihen perustutkimuksen rahoitukseen koska on juuri nämä kiinteistöt ja muut kulut

ja kun huoli kuitenkin on että ulkopuolinen rahoitus ei näytä kovin selvästi kohdentuneen kaikkiin yliopistoihin niin onko se pitkäjänteistä myöskään tämä ulkopuolinen rahoitus

nykyinen ennakkotarkastusjärjestelmä ei todella suojaa tarkoituksenmukaisella tavalla lapsia ja nyt se mitä sivistysvaliokuntakin korosti ja mikä myös tämän lain sisällössä on tavoitteena on se että lapsia suojellaan heidän hyvinvointinsa kannalta todella vahingolliselta aineistolta ja tiedolta kattavammin kuin tähän saakka on tehty

ja nyt kun tässä on kysymys ensimmäisestä vaiheesta koko tämän kuvaohjelmatarkastamista koskevan lain uudistuksessa niin näen tärkeänä että edetään siihen yleislinjaukseen mikä tässä sivistysvaliokunnan mietinnössäkin korostuu että otetaan huomioon koko tämä mediaympäristön muutos eli näitten audiovisuaalisten ja erilaisten jakelukanavien laajentuminen internet ynnä muut niin että kaikille näille pystyttäisiin löytämään järjestelmä joka kattavasti löytäisi semmoisen valvonnan tai järjestelmän jolla suojata lapsia

mielestäni sivistysvaliokunnan yksi tärkeä kohta oli paitsi tämä että vanhempien vastuuta korostetaan myös se että tätä kasvatusta korostetaan koko yhteiskunnassa miten mediakasvatusta luodaan kouluihin

myös tämän medianeuvoston työ jos sellainen nyt tulee myöhemmin sen sisältö tavoitteet ja tarkoitukset tulevat erittäin tärkeäksi miten sitä kattavuutta ja valvontaa sitten oikealla tavalla suoritetaan

arvoisa herra puhemies

tulevaisuusvaliokunnan jäsenille ilmoitetaan että valiokunta kokoontuu välittömästi tämän täysistunnon päätyttyä valiokunnan huoneeseen valitsemaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

vielä arvoisa puhemies näen erittäin tärkeänä sen että sivistysvaliokunta otti mietintöönsä sen että markkinoinnin seurannan menetelmien ja sisältöjen arvioinnin kriteerien kehittämisen tulee tapahtua yhteistyössä alan toimijoiden ja viranomaisten kesken ja toimijat otetaan mukaan sääntelyn ja sisällön laatimiseen koska tässähän on melkoinen vastuu nyt nimenomaan ohjelmien tuottajilla ja silloin se on tärkeätä ettemme me nyt ole vaan sen varassa mikä arvopohja milloinkin on vaan todella yksi arvopohja on lapsen suojeleminen että se ei tule sellaiseksi että me uusina uhkina koemme että heilutellaan sitä että joskus ollaan vapaampia ja joskus sitten taas tiukennetaan näiden ohjelmien valvontaa

framtidsutskottets medlemmar miettii nais ja muut kuin muut scottin sanna meddelas att utskottet samlas i utskottsrummet genast efter plenum för att välja utskottsordförande och vice ordförande

todella tärkeää että tätä kokonaisuudistusta jatketaan

kiitos tarkastusvaliokunnalle todella hyvästä mietinnöstä

mielestäni tämä asia joka liittyy kuntoutukseen työurien pidentäjänä on erittäin hyvä ja kohdentuu oikein

täällä todetaan kuntoutusasiain neuvottelukunnan tehtävät ohjaus ja valvonta ja kuitenkaan niitä tehtäviä tämä neuvottelukunta ei ole hyvin toteuttanut

jäin vain miettimään tätä lausetta kun täällä sanotaan että kuntoutusjärjestelmä on sekava asiakkaiden siirtely toimijalta toiselle on yleistä ja toimijoiden vastuusuhteet ovat epäselviä

aivan samoin täällä on että aiheen vaikeuden ja kuntoutusjärjestelmän lukuisten toimijoiden vuoksi varsinaisiin toimenpiteisiin kuntoutuksen tuloksellisuuden seuraamiseksi ei ole kuitenkaan ryhdytty

mutta sen jatkoksi vielä varmasti on hyvä kysyä miten toimia yhteiskuntana miten päättäjänä miten valtion taholta tai kuntien taholta mikä on se yhteiskunnan velvollisuus lisätä ja millä keinoin tätä välittämistä

nyt lehdistä olemme saaneet lukea että esimerkiksi nämä väkivallanteon tekijät ovat hakeneet apua jääneet yksin eivät ole saaneet apua

he ovat jääneet mahdollisesti perheessä yksin koulussa yksin ja avun lähteillä heitä ei ole otettu huomioon ei ole havaittu tunnistettu ongelmaa

mihin resursseja nyt erityisesti tulisi kohdentaa onko se esimerkiksi perhe ja minkälaisia resursseja

arvoisa puhemies

ministeri risikko toitte esille että tämä olisi ratkaisu kun tämä maksatus siirtyy kelalle ja näin varmasti tulee olla että se on yksi ratkaisu

mutta huoli on jo esitetty seuraako siitä mahdollisesti myös jotakin sellaista muutosta joka heikentää omaishoidon tukien saamisia tullaanko mahdollisesti euromääräisesti laskemaan niitä tai ehkä sitten kriteereitä kiristämään

oikeusministeriön hallinnonalan lisäkohdennukset on todella oikein kohdennettu kuten rikosuhripäivystyksen lisäys vaikkakin siinä vielä tarvitaan sitä kestävän pohjan takaamista vielä enemmän ja toinen on tämä turvapaikkahakemusta koskeva valitusten käsittelyn saama lisäkohdennus

eli mielestäni tavoitteen pitää olla että kaikki omaishoitoa tekevät omaishoidon kriteerit täyttävät saavat tämän ja riittävän tuen ja mahdollisesti tähän liittyisi myös se omaishoitajien vapaapäivien määrä

mutta erityinen huoli mielestäni on näistä tuomioistuinlaitoksen resursseista koska täällä hyvin vahvasti todetaan niin kuin lakivaliokunta ja perustuslakivaliokunta ovat todenneet että perusrahoitus on turvattava

hallitusohjelman kirjaus kuitenkin on että oikeudenkäytön nopeuttamiseksi huolehditaan muun muassa tuomioistuinlaitoksen kestävästä ja tasapuolisesta resursoinnista

lapsen edusta on kysymys mikä täällä on tullut vahvasti esille ja mielestäni silloin se mitä on se osaaminen mihin kaikkeen perustuu se varhaiskasvatustyö jotta saadaan toteutumaan laadukas varhaiskasvatustyö edellyttää hyvää koulutusta ja myös sitä että tässä laissa selkeämmin olisi myös määritelty tämä osaaminen mitä se varhaiskasvatustyö edellyttää minkälaista osaamista

silloin tullaan siihen samaan kysymykseen mikä täällä on tullut näistä ammattiosaajista työntekijöistä jotka ovat toteuttamassa sitä

sen olisi pitänyt olla tässä selkeämmin esillä

samoin kysymykseni on myös tästä mikä on se ympäristö kuinka suuressa ryhmässä tätä toteutetaan

tästä olen huolissani ja samoin siitä että tämä varhaispedagogiikka ei ohennu

samalla tietysti kysymys on kasvusta ei pelkästään oppimisesta mutta myös siitä että on aikaa olla näitten lasten kanssa

kauhajoen traagisista koulusurmista on tänään kulunut kaksi vuotta ja välittömästi kauhajoen tapahtumien jälkeen alkoi keskustelu siitä miten vältettäisiin koulusurmat

nyt kuitenkin näyttää että käsiaseiden saatavuuden rajoittaminen on mennyt yli kaiken tämän keskustelun missä vaaditaan niitä muita toimenpiteitä

nyt ministeriaitiossa ei näytä ministeri holmlundia olevan eli en kysy aselaista vaan nimenomaan sitä miten kauhajoen tapahtumaa selvittäneen

näen nimittäin erittäin tärkeänä että tämmöiseen varhaiseen mielenterveysongelmien tunnistamiseen päästään jotta pystytään ehkäisemään tämänlaiset tapahtumat

minunkin kysymykseni koskettaa nuorten työttömyyttä ja sitten sitä että miten voidaan lähteä siitä ajatuksesta tai kun arvioi tätä budjettia vaikka kuitenkin voidaan sanoa että siellä on ehkä otettu toimenpiteitä on ammatillista koulutusta lisätty ja työpajatoimintaa etsivää työparitoimintaa mutta jos määrällisesti ajattelee nuorten työttömyyttä ja sitten tätä rahoitusta niin se vaje näkyy siinä kuitenkin

arvoisa puhemies

tulevaisuusselonteko niin kuin tulevaisuusvaliokunnan mietintökin sisältää hyvin vahvasti sen että suomen menestyksen perustana on vahva osaaminen ja nämä sekä mietintö että selonteko sisältävät mielestäni myös erittäin tärkeän periaatteen sen että kaikilla tulee olla myös yhtäläiset mahdollisuudet osaamiseen

kannatamme pakollisten tuntimäärien maltillista lisäämistä tasa arvon toteutumiseksi

kieliopintojen aikaistamista osin kannatamme mutta samalla korostamme että tulee ottaa huomioon oppilaan oman äidinkielen tärkeys

täällä jo aikaisemmin mainittiin erityisesti mustajärvi mainitsi että hyvinvointiyhteiskunnassa on kysymys oikeuksista ja velvollisuuksista että ne kuuluvat kaikille

hyvä äidinkielen taito on edellytys muulle oppimiselle ja sen opetus ei saa kärsiä tuntijaon muuttuessa

perusopetuksessa tulee varmistaa että erilaisten oppijoiden ja muun muassa näkö ja kuulovammaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen ei vaarannu

niinpä tässä valiokunta korostaa sitä että hyvinvointiyhteiskuntaa kehitetään kumppanuusohjelmalla joka tarkoittaa laajaa syvää yhteistyötä jossa autetaan alueita ja ihmisiä osallistumaan omien vahvuuksiensa ja tarpeidensa mukaan

näen hyvin keskeisenä sen millä tavalla puututaan kouluissa kiusaamiseen kun tuntuu että ei uskalleta mennä väliin ja on sellainen pelko että ehkä sitten tulee enemmän vaikeuksia vaan niille jotka menevät siihen väliin

etiikan opetusta ei tule siirtää omaksi oppiaineeksi vaan se tulee edelleen pitää osana omaa uskonnonopetusta ja elämänkatsomustietoa

meillähän on stakesin tutkimuksenkin mukaan tieto että kolme neljäsosaa tapauksista jää koulun henkilökunnalta huomaamatta

haluan todella painottaa jos me ajattelemme tätä päivää että mielenterveysongelmien psyykkisten sairauksien hoidossa on paljon puutteita ja nimenomaan hoitojonoja on esimerkiksi ihan lasten ja nuorten psykiatristen sairauksien hoidossa

eli ehkä jotkut semmoiset selvät raaimmat tulevat esiin mutta juuri ne mihinkä pitäisi puuttua ja mitä pitäisi ennaltaehkäistä jäävät huomaamatta

olemme huolissamme pakollisten aineiden kuten biologian maantiedon fysiikan kemian pienemmistä tuntimääristä uudessa tuntikehyksessä

sen vuoksi on tärkeätä että tätä asiaa lähdetään selvittämään

miten näette tämän varhaisen tunnistamisen ei pelkästään resursseina vaan osaamisena että voidaan välttää juuri tämän tyyppiset tilanteet jotka ovat aika äkillisiä tietenkin nämä tilanteet mutta voidaan koska

nimenomaan sivistysvaliokunnan mietinnön lausuma joka kohdentuu siihen että nyt selvitetään mihin tämä raha kohdentuu miten se käytetään kunnissa on hieno asia ja sen rahan vaikuttavuutta nimenomaan tutkitaan ja seurataan

luonnontieteellisten oppiaineiden merkitys kasvaa yhteiskunnassa ja mielestämme oppilaita tulisi kannustaa opiskelemaan aineita jotka auttavat yhteiskunnassa selviämiseen

millä tavalla voidaan koulujärjestelmässä opettajien koulutuksessa kouluhenkilökunnan kohdalla tehdä jotakin jotta tämä osaaminen ja koko asenne muuttuu tai käyttäytyminen muuttuu

jos ajatellaan esimerkiksi itsemurhaa tai tämmöiseen surmaan liittyviä tilanteita niin niistä on tunnistusmerkkejä nähtävissä tekijät ovat olleet hoidoissakin aikaisemmin ja niihin ei ole kuitenkaan puututtu

räsänen että jos ei lailla katto määrää kuinka suuria ryhmiä on niin kuitenkin tätä arvioitaisiin mitkä ovat ne keinot millä päästään siihen tavoitteeseen mikä meillä on yhteinen tahto

tulisi vahvistaa sellaisia oppiaineita joita mielestämme ovat esimerkiksi kotitalous ja terveystieto joilla on merkitystä nuorten terveydelle ja hyvinvoinnille ja yhteistyö ja vuorovaikutustaidoille sekä kädentaidoille

pidämme tärkeänä kädentaitoaineiden lisäämistä

aivan kuin ministeri esittelypuheessaan totesi kysymys on laista jolla on tarkoitus vastata olemassa oleviin

niin yhdenvertaisuuden siis sen eri

erityisesti tavoitteena on vahvistaa sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluja saada tasapainoinen palvelukokonaisuus ja toteuttaa nimenomaan tätä palvelua uusilla tavoilla

pienissä kunnissa lähikouluissa ongelmat ovat suuremmat kuin suurten keskusten isoissa kouluissa ja näin näemme että kysymys on yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja se on nyt vaarassa jos tuntijaon myötä hajaantuu eri koulujen mahdollisuus opettaa samalla tavalla

vielä kuitenkin ihmisiltä asukkailta kuntalaisilta tulee erityisesti kysymyksiä kallistuvatko heidän palvelunsa saavatko he edelleen mennä sen saman omalääkärin luokse ja heikkenevätkö mahdollisesti sosiaalipalvelut jotka erityisesti tämän päivän arkea koskettavat kotipalvelut ja niin edelleen

arvoisa herra presidentti ja hyvät juhlavieraat

nämä tietysti tässä ovat uhkia ja toivon että ne eivät kuitenkaan ole uhkia

jo vuosisatoja ennen keisari aleksanteri iin kokoon kutsumia valtiopäiviä ovat suomalaiset olleet edustettuina eri kansanvallan foorumeilla sekä ruotsin että venäjän vallan alaisuuden aikana

on erittäin hyvä että tämä vakava todella järkyttävä tapaus on pannut meidät pohtimaan ja keskustelemaan mutta varmasti pelkästään keskustelu tässä ei auta

me olemme ylpeitä tietenkin oppimistuloksista pisa tuloksista mutta me olemme jo kansainvälisissä tilastoissa nimenomaan tässä hyvinvoinnissa jäljessä millä tavalla meidän koululaiset voivat

oikeudenmukaisuuden ja vapauden ja hyvinvoinnin tavoitteet ovat kautta historian olleet meille luovuttamattomia arvoja maamme rakentamisessa

minun kysymykseni nyt ehkä vähän sivuaa myös tätä

erityisesti huoleni tällä hetkellä on se että nyt on todettu erilaisten viranomaisten ei pelkästään siis kouluissa vaan kaiken kaikkiaan lastensuojelua koskevien eri viranomaisten kohdalla selviä puutteita tiedonkulussa mutta myös muussa

minä toivoisin että me myös näkisimme sen koko oppimisympäristön että siellä on monta sellaista tekijää mitkä nyt tässä kehityksessä vaikuttavat kun koulut ovat suurentuneet

on ollut sitä että on pelätty ilmoittaa mutta kun on ilmoitettu lastensuojelutapauksista niin välttämättä ei ole tapahtunut mitään

onko kysymys siitä että meillä on lastensuojelutyössä liian vähän henkilökuntaa koska näyttää että saattaa olla paljon asiakkaita yhdellä työntekijällä vai onko myös kysymys osaamisesta koulutuksen erikoisosaamisen puutteesta koko lastensuojelutyössä

suomen kansan edustajina meidän tulee tässä salissa tehdä sellaisia päätöksiä joilla kunnioitetaan menneitä sukupolvia ja turvataan tulevien sukupolvien hyvinvointi

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä korostaa kestävää arvoperustaa ja vapauteen vahvasti sidottua vastuuta